kyllä siellä tarvitaan valitettavasti sitä paloniemen moittimaa tahtotilaa ja minusta siitä hyvän esimerkin antoi täällä edustaja männistö joka sanoi että nyt sitä on

mutta oli kolme hallituskautta aktiivisesti yritetty löytää yle ratkaisua

siinä siis selitys miksi nämä asiat eivät olleet mukana

jos kolmannen sektorin mahdollisuus työllistämiseen vaarannetaan hallituksen kaavailemalla tavalla oletteko te ministeri kiviniemi ollenkaan huolissanne että kuntien työttömyydenhoidon kustannukset lisääntyvät merkittävästi

siksi tämä on erityisen tärkeätä että kun tämä ratkaisu kaikkien puolueiden välillä löydettiin niin myös oppositio sai tässä olla puhtaalta pöydältä mukana aivan viimeiseen asti sana oli yhtä vapaa kuin kaikilla muillakin

nimittäin ympäristöjärjestöjen toimintakyvystä huolehtiminen on tärkeää sillä järjestöjen työ kansalaisten valistajana sekä toimiminen asiantuntijoina ja niin sanottuina ladunavaajina ympäristökeskustelussa on kullanarvoista

on oikeastaan sääli että samaan aikaan tuo vuoropuhelu jää monien maiden välillä kahdenväliseksi kolmenväliseksi ja erityisesti on jo nähtävissä että saksalla ranskalla espanjalla ja yllättäen myös puolalla on varsin iso rooli eun sisällä hakea ratkaisuja

entä te ministeri katainen joka menitte vielä äsken arvostelemaan tätä oecdn selvitystä ja väititte että siellä on virheitä

no sitten edustaja tuupainen kysyi tämän omakustannusperiaatteen toteutumisesta ja on hyvä todeta että minähän juuri tässä esittelypuheenvuorossa kerroin että me olemme puuttuneet tähän

meidän pitää täällä eduskunnassa olla tukemassa tällaista työtä

valitettavasti kehysriihessä kuitenkin ilmaantui tälle niukalle tukijaolle muitakin ottajia sillä hallitus lisäsi tukea jakamaan kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustetut yhteisöt ilman määrärahojen kasvattamista

voi sanoa että eun sisällä näkyy myös toinen trendi joka lähtee siitä että kansainvälinen politiikka ja siihen vaikuttaminen yhteisen turvallisuuden nimissä tällaisella kokonaisvaltaisemmalla konseptilla ovat valitettavasti hiukan hukassa

omakustannusperiaate on se joka sitten loppuviimeksi tässä ketjussa mättää eli kun me veronmaksajien tukea annamme niin meidän pitää katsoa että se todella kohdistuu sinne mihin sen pitääkin kohdistua ja vain kohtuullisin kuluin voidaan vuokralaiselta ottaa sitten muihin menoihin

aikaisemmin on ollut niin että konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee kaikkia konsernin tasoja

siltä osin minusta on tehty hyvää työtä tämän nuorisotakuun kehittämiseksi ja minua kyllä syvällisesti loukkaa niiden nuorten puolesta joita te halvennatte sillä että väitätte että tällä nuorisotakuulla ei ole merkitystä

olen nyt hyvin huolissani ministerien osaamattomuudessta tehdä näitä säästöpäätöksiä ja arvioida niiden vaikutuksia arvioita ei ole kylä hallussa

nyt kuitenkin hallitus on tullut siihen tulokseen että tämä aiheuttaa liikaa kustannuksia ja että meidän kansalliset säännöksemme ovat selkeästi tiukempia kuin euroopan muissa maissa keskimäärin ja että tämä konsernitilinpäätösdirektiivi joka on voimassa on lepsumpi kuin suomessa

minä ihmettelen kun tänään on kokoontunut osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä johon molemmat nyt täällä paikalla olevat ministerit käsittääkseni kuuluvat ja olette tänään tehneet päätöksen siitä miten ammatillisen koulutuksen reformi tullaan toteuttamaan

arvoisa puhemies

meidän yhteiset kriisinhallinnan resurssimme ja kehitysavun resurssimme ovat tulevaisuudessa valitettavasti laskuun päin ja tämä eittämättä tarkoittaa sitä että länsimainen aktiviteettitaso laskee myös niissä kohteissa jotka me laskemme perinteisesti turvallisuuspolitiikankin kannalta merkittäviksi läsnäolon paikoiksi

tässä keskustelussa minä en ole enää ihan varma onko eduskuntaryhmittäinkään nyt samanmielisyyttä vai erimielisyyttä mutta minä yhdyn siihen tuupaisen arvioon että tuoton tuloutusta pitää jatkossakin rajata

tästä kaikesta johtuen on tultu siihen tulokseen että konsernitilinpäätöstä ei tarvitse enää velvoittaa tekemään alakonsernin tasolla

valitettavasti myös suurten omistajaryhmien vapaamatkustajuus metsiensuojelussa haittaa ekologisin faktoin perusteltua suunnitelmallista ja kustannustehokasta metsiensuojelua

edustaja kurvinen kysyi normitalkoiden jatkamisesta ja vastaan tässä kaikkien edessä että tahdon kyllä me tahdomme ja se on tietenkin hallitusohjelmakirjauskin ja normitalkoissa ollaan menossa kyllä eteenpäin

ja minusta pääministeri teidän on nyt tultava omalla arvovallallanne esiin että tällainen pelottelu vaihtoehdottomuuden puute ei ole tästä maailmasta vaan tarvitaan aidosti keskustelua siitä mikä olisi

minä pidän tätä valitettavana

samaan aikaan se aikataulun hitaus paikoitellen johtaa siihen että alueet ovat vähän erilaisessa asemassa mutta operaattorit ovat sitoutuneet siihen että tuo projekti viedään läpi siinä suunnitellussa aikataulussa joka on linjattu

on käsittämätöntä että tänä aikana kun hallitus puhuu yhtä ja tekee toista olemme tilanteessa että ihmettelemme onko tässä kysymyksessä nyt yksi vai toinen vasen vai oikea käsi

haluan todella huomauttaa että siinä periaatteessa vahvistetaan jälleen kerran se että yleisradio asioita voidaan hoitaa juuri parlamentaariselta pohjalta

sen yleisen vakauden ja international orderin ylläpitäminen ei ole enää yksistään yhdysvaltojen ja eurooppalaisten asia jotka perinteisesti ovat olleet edelläkävijöitä

niin kuin tiedätte oppositio nyt on välikysymyksensä kysynyt tänään keskiviikkona ja huomenna tulee niitä vastauksia ja minulla on vasta sitten huomenna kun kehysriihi on ohi vastauksia minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä tässä kokonaisuudessa

tuntuu että nämä vasen ja oikea käsi eivät joko tiedä mitä kumpikin tekee vai onko tässä nyt välikädestä kysymys joka kyllä tekee kaikkien aikojen puhalluksen

siinä samassa periaatteessa vahvistettiin myöskin se että näitä isoja muutoksia tehdään vain ja ainoastaan yhdessä

moni edustaja kysyi yksittäisiin asioihin vastauksia ja valitettavasti tästä ajankohdasta johtuen minulla ei ole antaa näitä vastauksia ennen kuin huomenna niitä tehdään ja tämähän on ollut opposition tiedossa

ei yhtään ihme että jos tällaiseen todella mennään niin tilanne tulee olemaan se että taloudelliset väärinkäytökset tulevat entisestään lisääntymään ja niiden julkituloa ei saa samaan tapaan enää varmistettua kuin aikaisemmin

minusta myös eu ja eurooppa laajuudessaan ja jopa euroopan neuvostossa hyvien yhteistyösuhteiden luominen myös toimialueen ulkopuolelle on tärkeää

tiedän sen että ainakin keskusta lupasi lokakuussa esitellä oman ohjelmansa ja sitä nyt odotellessa olemme myöskin omaamme rakentaneet ja huomenna siihen saadaan vastauksia

nyt näissä kun käydään läpi tarkkaan yleisperusteluissa toistetaan nämä samat vanhat linjaukset ja siltä osin on tärkeätä muistaa eduskunnassa että yle ratkaisut ovat jatkossakin tämän parlamentaarisen suojeluksen alla ja nimenomaan on todettu että ylen riippumattomuus perustuu siihen että kaikki asiat tehdään yhdessä parlamentaarisesti sopien

eun pitäisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä myös yhdysvaltojen kanssa ja pidän sitä tärkeänä että vaalimme jatkossakin hyviä transatlanttisia suhteita

edustaja kiviniemi minusta esitti tärkeän kysymyksen

hän kysyi miksi ylipäänsä tehtiin omavastuukoron puolittaminen kun ei se johtanut mihinkään tulokseen

lähdetään liikkeelle nyt ensinnäkin siitä että tämä viestintäteknologia on iso kysymys silloin kun me pohdimme mitä muualla tapahtuu ja sen takia tässä oli minusta ihan ansiokkaasti myös kysymyksiä jotka liittyvät koulupuolen asioihin

miten olla siis relevantti kumppani yhdysvalloille vielä sellaisessa turvallisuuspoliittisessa myllerryksessä jota tänä päivänä elämme euroopan alueiden ulkopuolella

tämä on niin joustavaa tämä on niin joustavaa harmaan talouden torjuntaa että jousto on mennyt siihen että nämä alakonsernitkin nyt vapautetaan tästä tilitysvelvollisuudesta

keskeisin asia joka todellisuudessa myöskin tutkimusten mukaan on mitattu isoksi ongelmaksi on se että meillä on pankkien korkoja korkeammat korot meidän valtion tässä järjestelmässä

koska olen jo viime kerralla näitä lauseita siteerannut täällä kun tämä asia viimeksi jäi pöydälle niin päätän nyt näin lyhyeen toivottamalla onnea ja menestystä tälle työlle

myös haja asutuksen jätevesikuormitusten pienentäminen vähentää itämeren kuormitusta

se on kaiketi yksi päivän isoista kysymyksistä

virolainen kysyi koulujen yhteyksistä ja minun täytyy kyllä sanoa että tekisi mieli välillä nostaa kädet ylös koska rahaa tässä yhteyskunnassa koulujen sähköistämiseen on ollut meillä on ollut valtavan paljon opetusministeriön puolella voimavaroja siihen eikä millään meinaa vieläkään onnistua

taloussuhdanteiden heiketessä pitäisi elvytystoimia kohdentaa ympäristötöihin sosialidemokraattisen elvytyspaketin mukaisesti

eipä siis ihme ettei tätä käänteistä arvonlisäverojärjestelmää ole haluttu tuoda tänne eikä mitään muitakaan konkreettisia suuria toimenpiteitä joilla harmaata taloutta olisi voitu torjua

totean ministeri bernerille että pitäkää hatustanne kiinni se on tuulinen paikka mutta kahdeksalla eri äänellä yhtä vahvalla ja tasapaksulla äänellä saatte aikaan sen että syntyy sellainen yle ratkaisu joka kestää myös tässä ajassa

kun samaan aikaan me pyydämme että ollaan mukana rakentamassa kohtuuhintaista asumista ja sitä kautta meillä on tämmöisiä sosiaalisia ulottuvuuksia tämän tuen saamiseksi ja erilaisia ehtoja niin silloin kaiken lähtökohta on se että tullaan tässä korkotasossa koko ajan alemmas ja se tarkoittaa käytännössä sitä että se menee vuokralaiselle eduksi koska kaikki kustannukset jotka kerätään rakentamisen ajalta pitää omakustannusperiaatteen mukaisesti jyvittää yksistään vuokraksi ja siihen päälle ei voi erityisiä menoja laittaa

minusta uusi presidentti on osoittanut sen että tuo suunta saattaa olla myös oikea ja minusta meidän pitää tukea venäjää tässä etsikkoajan linjan haussa

mutta niin kuin tässä kysyivät jo edustajat haapanen ja viitamies edeltävissä puheenvuoroissaan sitä mitä tällä sähköistyksellä ja koko digitaalistuksella tehdään me aiomme nyt ajaa koko tämän koulutuksen sisällöt sähköiseen koulutuspilveen jotta jokaisella koululla jokaisella vanhemmalla jokaisella lapsella ja jokaisella opettajalla olisi suht yhtenäinen pohja käyttää näitä digitaalisuuden tuomia uusia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hän teki hyviä esityksiä siihen miten tätä esitystä voitaisiin korjata siltä osin että tulokset eivät johda harmaan talouden lisääntymiseen

minusta eulla ja erityisesti siinä naapurissa suomella on mahdollisuudet olla rakentamassa sitä että venäjästä tulee yhä demokraattisempi

ympäristötöiden myönteiset vaikutukset ulottuvat itse asiassa työllistävyydestä jopa paikalliseen matkailuelinkeinoon ja tätä todella tarvitaan tulevaisuudessa

venäjällä on sellaisia vakavia ongelmia joihin meidän on puututtava ja myös euroopan neuvosto tarjoaa yhden toimintakentän oikeusvaltion ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi yhä paremmaksi

sen takia minusta myöskin edustaja viitamiehen huoli edeltävässä kierroksessa on juuri aiheena että tähän me nyt tulemme satsaamaan myös ja me tarvitsemme tähän voimavaroja

voi sanoa että meillä on vielä paljon tekemistä siinä että me saamme tämän hyvin niukan rakentamiskelpoisen maan tarjonnan pääkaupunkiseudulla kuntoon

meillä on myös tähän olemassa kyllä voimavaroja mutta ne eivät ole johtaneet siihen vielä vaikka vuosia ovat olleet käytettävissä nämä samat voimavarat että kaikki koulut olisivat sähköistettyjä mikä on aika erikoinen juttu tämän päivän maailmassa

nimittäin sen että meidän pitäisi nähdä myös että ulkopolitiikalla on tärkeä ulottuvuus turvallisuuden nimissä afrikassakin ja tällä hetkellä nämä frankofonisen maailman toimijat löytyvät vain ranskasta

tämä on pelottava kysymys koska emme me vain voi yksinkertaisesti ajatella että me emme pitäisi aina etusijalla ensinnäkin asuntotuotantoa ja siinä vielä aina sitä kohtuuhintaisimman asuntotuotannon ytimen ja tonttivarannon varmistamista

minun täytyy sanoa että suurta viisautta oli tässä eduskunnassa löytää yhteinen tahtotila tälle ylelle ja kovin montaa kertaa sitä yhteistä tahtotilaa joka eduskuntaryhmien välillä on ei voi horjuttaa

eli kaupun kien pitää omistaa myöskin maata alueella ja ottaa sitä haltuun niillä lakisääteisillä toimilla jotka nyt on annettu mahdollisuudeksi mutta pitää myöskin huolta siitä niin kuin täällä on moni edustaja kysynyt että meidän viranomaisten toimet eivät ole liian hankalia koska meillä on myöskin kaikenlaista viranomaisiin liittyvää runsasta sääntelyä määräyksiä ja toimia jotka vähentävät omalta osaltaan sitten prosessien no peutta ja tekevät myöskin aloittamisesta varsin hidasta ja ehkä jopa vähentävät loppuviimeksi sitä kiinnostusta olla talkoissa mukana

olen kuitenkin sitoutunut siihen että eduskuntaryhmät ovat päättäneet että indeksijäädytys toteutetaan ja näin ollen siitä johtuvat vaikutukset on nyt kestettävä

arvoisa puhemies

minun täytyy sanoa että me olemme tehneet valtavan isoja tasapainotustoimia tällä hallituskaudella jotta suomalaisilla olisi tulevaisuutta myöskin pitkällä tähtäimellä

ja näin iso pääluokka kun on kysymyksessä eli opetusministeriö niin voitte arvata kuinka kipeältä se tuntuu kun me joudumme myöskin niitä säästöjä tällä puolella tekemään

arvoisa puhemies

kelan valtuutettujen toimintakertomus nostaa esiin monia mielenkiintoisia asioita ja yksi niistä on se kohta jossa kerrotaan keskeisistä havainnoista ja tuloksista kuluneelta vuodelta

arvoisa puhemies

ensinnäkin tässä yhteydessä haluaisin nostaa esiin sen että mielenkiintoista oli kuinka paljon lasten ja nuorten lisääntyneet ongelmat näkyvät myöskin kelan toiminnassa

tämän todistaa minun hyvä kollegani tässä eli ministeri hautala koska hänelle sanoin että minä nyt lähden sinne heinosen puoleen mutta minulla jäi tuo matka vähän pitkäksi

mutta sen sijasta että siellä olisi ollut pöydällä kaikki se hyvä kerhotoiminta iltapäivätoiminta subjektiivisen päivähoito oikeuden kokonaan poistaminen näistä olisi tullut niin valtavan pieniä kymmenien miljoonien puroja vasta että sieltä ei olisi tullut sellaisia kuntatehtäviin liittyviä säästöjä silloin kun hintalappu oli se että nämä säästöt halutaan toteuttaa ja kuntatehtäviä vähentää myöskin opetuspuolelta ollaan tilanteessa jossa nyt sitten tehdään tämä iso uudistus eli kaikki kunnat eivät enää jatkossa järjestä lukio ja ammatillisen koulutuksen palveluja

mutta totean omien tietojeni mukaan että tämäntyyppistä ennakkosensuuria josta heinonen kysyi ei minun tietääkseni lainsäädäntöön myöskään tällä taholla sisälly

nyt kun tätä koko kuntatalouden tilaa tarkastellaan ja siellähän opetuksen järjestäminen on yksi iso rahakysymys niin tältä osin kyllä se haaste on se miten seuraavat vuodet selvitään varsinkin kun tämä maahanmuuttajapaine kasvaa ja samaan aikaan kuitenkin resurssit ovat pikemminkin vähenemään päin

kyllä tämä osoittaa sitä että meillä on isoja kysymyksiä edessämme miten tästä sukupolvesta mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden osalta sitten saadaan sellainen sukupolvi joka tulevaa suomea johtaa

totean minäkin että minä en ole kuuna päivänä en koskaan ollut mukana sellaisessa työssä jossa valiokunnan jaostoa on koko syksyn vakuutettu että koulutuksen isoista pääluokista nuorisotakuusta ei leikata yhtään ei yhtään

perusopetuksen puolella haastetta tulee myös siitä että perusopetuksen opiskelijoiden koulua kohtaan tunnetut asenteet sekä motivaatio ovat nyt hukassa ja peruskoulun parissa yhdessä tehty parlamentaarinen työhän ei ota ollenkaan tulta alleen eli siltä osin on sääli että meillä on paljon ratkaistavia asioita joita ei edes perusopetuksen laaturahoilla tai ryhmäkokorahoilla tueta

myöskin tässä raportissa on muita hyviä puolia ja keskeinen kysymys on myöskin se miten sata komitean työssä mennään ja sitä oli kuluneella vuodella arvioitu moneen kertaan

myöskään minä en itse kannata näin mekaanisia toimintalukuja koska suomi on niin kirjava maa että lappi ja muu suomi ovat hyvin erilaisessa asemassa

kyllä täällä eduskuntakeskustelussakin on moneen kertaan ihmetelty ovatko nuo tulokset olleet sellaisia että kelan haasteisiin voitaisiin todellisuudessa vastata

siltä osin uskon että meillä on paljon vielä ratkaistavaa miten tämä peruspalveluiden osuus koulutuksen puolella voidaan saada tulevina vuosina kuntoon

siksi minä kyllä ajattelen että voisivatko hallituspuolueet vielä harkita yhteisöverotuoton osalta korotuksen määräaikaista jatkamista joka oli viime hallituskaudella käytössä